voi näitä edustaja tolppasen huolia että kun vanhus ei jaksa kantaa niin paljon kuin pitäisi kantaa

politiikkaohjelman luonnehan on se että se pyrkii eri hallinnonaloilla erilaisin toimin eri hallinnonaloilla edistämään sitä samaa yhteistä olkoon nyt sitten tässä yhteydessä yrittäjyyden asiaa

hallitus pitää tiukasti kiinni niistä sitoumuksista joita se on antanut euroopan unionille niin kuin kaikki muutkin eun jäsenet ovat luvanneet pitää tiukasti kiinni omista lupauksistaan

lopputuloksena tältä vaalikaudelta jää yksiselitteisesti tämä pohjaan siitä mikä jälkeen on jäänyt

arvoisa ministeri minä olen ihan varma että tähän saakka näiden teidän hallitusvuosienne aikaan ruotsin talous on kasvanut joka ikinen vuosi joka ikinen vuosi ja kun imf elokuussa ja euroopan komissio muutama viikko sitten arvioivat eri maiden talouden kehityksen suuntia kyllähän me olimme punaisella sekä kataisen paperissa että imfn papereissa

ihan niin kuin eilen täällä selonteon esittelyssä lupasin me houkuttelemme kaikki ne joilla on potentiaalisia investointeja nyt näillä hyvillä investointituilla liikkeelle

arvoisa puhemies

henkilöstövahvuutta merkittävästi lisätään parhaillaan on jo äskettäin lisätty ja ollaan edelleenkin tällä hetkellä lisäämässä sitä henkilöstöä joka käsittelee näitä lupa asioita

tämä meidän hallituksen ja eduskunnan tekemä linjaus uusiutuvan energian edistämiseksi tarkoittaa sitä että olemassa olevissa polttolaitoksissa siellä missä voidaan polttaa turvetta ja puuta turve jonkun verran menettää asemiansa puun hyväksi ja sehän oli tarkoituskin edistää uusiutuvan käyttöä

hallituksen on myös huolehdittava siitä ettei yhtenäinen asumistukijärjestelmä lyö korville vammaispolitiikan tavoitetta osallisuudesta ja itsenäisestä asumisesta

stoltenbergin raporttia minun ymmärtääkseni koskaan suomi ei ole hyväksynyt ei myöskään niiltä osin mitä edustaja kanerva tässä esille toi

miljardin euron panostus kärkihankkeisiin eli työllisyyteen ja kilpailukykyyn osaamiseen ja koulutukseen hyvinvointiin ja terveyteen biotalouteen ja puhtaisiin ratkaisuihin sekä digitalisaatioon kokeiluihin ja normien purkamiseen yhdessä lähemmäs miljardin euron korjausvelan vähentämisinvestointien kanssa laittavat suomen talouden rattaita pyörimään

tässä katsannossa on valitettavaa että juuri näihin ei lisäsatsauksia tule tutkimukseen koulutukseen eikä oikeastaan yritystoiminnankaan edellytyksiin vaan monilta osin tuossa kehyspäätöksessä joka kohta muutaman päivän päästä tänne tulee näitä monia voimavaroja päinvastoin leikataan

nyt kysymys kuuluu mikä johtopäätös tästä on vedettävä jos kerran hallituksenkin mielestä ja oikeusoppineittenkin mielestä tulkinta on se minkä tänä päivänä tiedetään olevan tulkinta

tai että bussiyrittäjä menettää leivän siinä että ei kykenekään suomesta viemään porukkaa hakemaan viinaa sellaisia määriä joita tosiasiassa ihmiset eivät itse käytä

kyllä tätä elvytyspakettia on osittain kritisoitu ihan arvovaltaiselta taholtakin mutta ette te siitä välitä koska teillä on kaikki tieto

tästä huolimatta me olemme kuitenkin käynnistäneet mielestäni monia sellaisia toimia jotka ovat jo meneillään erityisesti kasvuyrittäjyyden joka on meidän ongelmamme hyväksi jotta me saisimme sen osaamispotentiaalin muuttumaan yrityksiksi työpaikoiksi ja kasvaviksi yrityksiksi

mitä vielä jatkoon tulee ei tämä ole kaikin osin vielä kunnossa ei perintö ja lahjaveron kokonaan poistaminen ole perusteltua mutta huojennustarpeita ja kohteita siellä kuitenkin on

jos ottaa semmoisen positiivisen lähestymistavan tähän pääjohtaja laaksosen julkituloon niin se voisi olla tällainen ja tällaisena minä olen sen kyllä käsitellyt

arvoisa puhemies

eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen pohjalta myös suuntaviivat niille toimille minkälaisin tukitoimenpitein tämä uusiutuva saadaan markkinoille ja millä toimin siitä saadaan energiaa

se ei ole mikään yhteistyö pohjoismaisen yhteistyön laventamisesta ei ole kysymys silloin jos suomi menee mukaan nato maan ilmavalvonnasta vastaamaan

ensinnäkin ed

mutta on mahdollista toki että sitten siellä kivihiililaitoksissa joita tuolla rannikolla on joissakin niissä nimenomaan puu ja turve tässä tapauksessa turve puun kumppanina tulevat korvaamaan kivihiiltä ja se vastaavasti vähän lisää turpeen käyttöä

me olemme juuttuneet tämmöisten leikkausten ja veronkiristysten tielle samalla kun kasvusta ei ole huolehdittu tämmöiseen näivettymiskierteeseen josta näillä toimin ei kyllä valitettavasti

ja tästä syystä uudistan tämän kysymyksen

meillä suomella ei ole maailman talouksien välisessä kilpailussa kovin monia sellaisia suhteellisia kilpailuetuja jotka tekisivät täällä tapahtuvan tuotannon muita selvästi edullisemmaksi

mutta kannattaa kuitenkin muistaa että esimerkiksi kuntien viime vuodelta ja vielä tältä vuodelta saama yhteisöveropotti on mitä todennäköisimmin ylivoimaisesti suurempi kuin koskaan suomen historian aikaan se on ollut

onko niin että eduskunnan ei koskaan tarvitse korjata sitä tulkintaa vai pitääkö eduskunnan jollakin asiakirjalla jollakin muodoin joku kerta kirjata päätöksiinsä lainausmerkeissä oikea tulkinta siitä mitä se on

ja kun minä tiedän että stuk on omassa olkiluoto tarkkailussaan toiminut juuri tämän mukaan erittäin tiukalla siilauksella niin minä luotan että tästä tässä on kysymys

eikö olisi yhteiskunnan etu asettaa ulkopuolinen ryhmä joka tuo teille uusia ajatuksia ja ideoita ja ratkaisuja

jos täältä toisesta oppositiopuolueesta saa valita puolensa niin olen kyllä viimeksi käytettyjen puheenvuorojen perusteella edustaja niikon kanssa samaa mieltä

se on erittäin iso periaatteellinen linjan tarkennus ja jos sille tielle lähdetään niin kyllä hyvissä ajoin eduskunnan pitää voida päästä mukaan siihen informaatiovirtaan mikä tämän asian tiimoilta voidaan synnyttää

arvoisa kunnioittamani edustaja oinonen siinä ongelma asiassa kun ei nyt ole ollenkaan kysymys tuosta turpeesta

esitys on kohta valmis

ja oliko edustalle piti puhua

nyt tällä lailla pannaan modernin nykyaikaisen ympäristön ja kansanvallan käsityksen säädökset voimaan

kokonaisarvio on että turpeen käyttö lähivuosien aikaan tulee jonkun verran vähenemään nykytilanteeseen verrattuna

me olemme ottaneet käyttöön tekesin kautta tämmöisen erityisen niy rahoituksen nuorille ja innovatiivisille yrityksille suunnatun erillisen rahoituksen

energia on sellainen ollut kutakuinkin ja jatkossakin mielestäni kyllä meidän pitää huolehtia siitä että energia jatkossakin on meidän kilpailutekijämme suhteellisen kilpailuedun antava sille teolliselle rakenteelle ja talouden rakenteelle mikä meillä on

ehkä minäkin muutaman sanan verran koskettelen nyt sitä ajankohtaisinta asiaa eurokriisiä ja sitä kaikkea minkä varjon se meidän suomen menestyksen tielle heittää

jo yksistään sairaala apteekin täydellisen automatisoinnin myötä kysissä säästetään nyt selvää rahaa ja samalla on saatu aikaan entistä luotettavampi ja parempi menetelmä lääkehuoltoon

ylipäänsä kun kerrankin on hallituksen esitys jota voi kernaasti ihan puolustaa olla sen kannalla näin oppositiosta käsin niin täytyy ihan ääneenkin lausua että tällä kertaa näin on

turvetta ei rajata millään tavalla tästä pois vaan siitä puusta siitä mitasta mikä saa täyden tuen ja mikä ei saa siitähän tässä on kysymys ja sen takia minun kaksi puheenvuoroani eivät nyt niin kuin aidanseipäitä kovin paljon tuossa yhteydessä käsitelleet

uskon että hallitus saa ihan lähipäivien aikaan hivenen konkreettisemman esityksen siitä mitkä ovat käytännössä ne suuntaviivat joista suuntaviivoista eduskunta täällä päätti

jaskarin kysymykseen on todella vakava juttu se että markkinaehtoisessa kentässä viennin rahoituksessa mukana olevilta toimijoilta siirtyy erittäin massiivinen siivu viennin rahoituksesta nyt julkisten rahoitusinstituutioitten kontolle

nyt kävi niin että ministerin yhdysvaltain matkan tavallaan tuliaisena sieltä tihkuneitten tietojen mukaan monet meistä hyvinkin keskeisissä tehtävissä olevista kansanedustajista ovat saaneet tästä tietoa

kyllä on vaikea seurata tätä ministerin logiikkaa että kun hiilen maailmanmarkkinahinta on tullut ropisten alas sehän pitää paikkansa niin hallitus siihen vastaa

sellaista mahdollisuutta että tässä ei tehdä yhtään mitään annetaan asioiden olla niin kuin ne kertaalleen on päätetty ei ymmärtääkseni kuitenkaan voi olla

mitä tulee taas oppositioryhmiin niin vaikka tämä on hallituksen asia tällaisessa isossa kansallisessa asiassa on erinomainen asia jos myöskin oppositio voi olla samaa mieltä ja olen ollut iloinen että sdpn puheenjohtaja on käyttänyt aivan erinomaisia puheenvuoroja uusiutuvan energian lisäämiseksi mutta sen sijaan eilen kuulin kyllä sitten ryhmänjohtaja heinäluomalta tuollaisen hiilenmustan puheenvuoron

viimeksi muutama päivä sitten professori vesa kanniainen helsingin yliopiston kansantaloustieteen professori on tämän hyvin selvällä sanalla sanonut

muistan kesän jäljiltä tuoreeltaan että täällä käytiin keskustelua siitä muun muassa tähän rahoituskriisiin liittyen mikä tässä on tämä taudin täsmällinen kuva

toisin kuin oppositio kysymyksessään väittää asiakasmaksujen korotukset eivät koske pitkäaikaisen laitoshoidon palveluasumisen eivätkä kotiin annettavien palveluiden maksuja

mutta totta kai sen voin sanoa että keskusta lähtee omassa linjauksessaan siitä että turvetta käytetään niin kauan kuin mitä tahansa fossiilista polttoainetta käytetään

teillä on se ihana toive lisätä uusiutuvaa vielä enemmän mutta ihanatkin toiveet joskus joutuu sitten asettamaan aina sen realismin rajoihin mikä on realismina tarjolla ja kovin paljon enempään en nyt kerta kaikkiaan usko kuin tässä on sanottu

vielä kertaalleen arvoisa pääministeri on kai nyt kuitenkin niin että kysymys ei ole vain pohjoismaisen yhteistyön syventämisestä vaan suurista ulko ja turvallisuuspoliittisista kysymyksistä jos lähdetään nato maan ilmavalvonnasta vastaamaan

kun kuuntelee edustaja heinosta niin kyllä tämä liberalismi on näköjään mennyt sellaisiin uomiin että itse asiassa pohjimmiltaan kun ajatellaan mikä on liberalismin syvin olemus niin edustaja heinosen puheenvuorot tosiasiassa eivät mielestäni kuitenkaan sitä kaikin tavoin ollenkaan edusta

arvoisa puhemies

niinkö että se parantaisi kotimaisen vaihtoehdon kilpailukykyä

paul krugman yksi maailman arvostetuimmista taloustieteilijöistä oli sitä mieltä jo silloin kun euroa rakennettiin ja edelleenkin eilen viimeksi hän oli täsmälleen samaa mieltä

mitä tulee toiveeseen työllisyysrahoista niin meillä on kuitenkin hallituksessa sellainen työnjako että yritän nyt olla kommentoimatta toisen ministerin vastuualuetta kovin paljon

ja väittäisin niin että suomi on näissä varautumistoimenpiteissä ja vastatoimenpiteissä toiminut maailmanlaajuisestikin ja euroopassa aivan ensimmäisten joukossa

no aina voi joku sanoa että no ne on ne amerikkalaiset ne on ne jotka ovat tiedemiehiä tämän euroalueen ulkopuolelta ne eivät ymmärrä sitä logiikkaa jolle euro perustuu mutta kyllä ne mokomat ymmärtävät

sitten edelleen ed

ja niin kuin täällä pääministeri aikaisemmin kertoi aivan näinä päivinä tarkoitus on että hallitus sitten arvioi tilanteen ja siinä täydennyskirjeessä mistä täällä varapääministeri äsken kertoi hallitus kertoo tarkemmin mitä tehdään ensi vuoden aikana

jääskeläinen täällä sanoi että kunhan nyt käytettäisiin rahaa enemmän tutkimukseen ja kehittämistyöhön nimenomaan uusiutuvan ja ympäristöteknologian kehittämiseen ikään kuin nyt näillä ratkaisuilla mitä ydinvoimaan liittyen tässä ollaan tekemässä ei meneteltäisi noin

minä kuitenkin luotan tässä asiassa enemmän puheenjohtaja urpilaiseen kuin ryhmänjohtaja heinäluomaan

esrn osalta se vastuu on osin jaettu ja siinähän se kulkee niin että minun vastuullani olevien toimijoitten kautta työnnetään rahaa sinne koneistoon ja sitten toisen ministerin vastuualueella on pyrkiä käyttämään ne rahat siinä koneistossa te keskuksissa ja te toimistoissa

suomen järjestelmä uusiutuvan energian puun osalta on rakennettu niin että siinä pyritään varmistamaan aina puu kilpailukykyiseksi turpeeseen ja kivihiileen verrattuna

sekasorto kuvaa sanana parhaiten kuntakentän tilaa juuri tänään

hiiteen sellainen eu joka määrää tarkasti sen kuinka paljon ammoniakkia voi suomalaisen maanviljelijän lantala päästää tuolla haja asutusalueella suomessa jossa ei ole montaa ihmistä hengittämässä monen kymmenen neliökilometrin alueella ja määrätä veroammoniakkia voi

se mistä stukin säteilyturvakeskuksen johtaja on raportoinut suoraan arevan johdolle on sen seikan muistuttaminen että ennen kuin itse laitos on valmis on ihan välttämätöntä että nämä ohjausjärjestelmät joilla koko laitosta ohjataan on läpikäyty ensinnäkin paperilla ja sen lisäksi myöskin kunnolla testattu

kataisen hallitusta yhdistää vahvasti vain yksi asia

kokoomuksen eduskuntaryhmä ehdottaa että keskeisiä väestöryhmiä kuten eläkeläisiä vammaisia ja myös lapsiperheitä koskeva vaikutusten kokonaisarviointi sisällytettäisiin jatkossa valtion talousarvion yleisperusteluihin

me keskustassa olemme valinneet uudistusten tien

mitä edustaja sinnemäki teidän toimiinne tulee teidän puolueenne toimiin te olette mukana toimissa joissa kivihiili suorastaan toistamiseen sanottuna vyöryy suomeen

se on keskittämisen vimma

arvoisa puhemies

me olemme tehneet niin radikaalin lisäyksen ilmasto energia ympäristöteknologian rahoittamiseen julkisista varoista että ette te taatusti osannut kuvitella kolme neljä vuotta sitten että me kolminkertaistamme näiden varojen käytön muutamassa vuodessa

arvoisa puhemies

tämän vimman näyttävin ilmentymä on kokoomusvetoinen raakaan valtapolitiikkaan kuntademokratian halveksintaan perustuva ja monien kansalaisten palveluista vähät välittävä suurkuntahanke

kyllä ne ohjeet ovat olemassa ja kyllä niiden pitäisi olla siinä määrin selkeästi luettavissa että suurin piirtein samanlainen suoritus olisi pitänyt tulla eri te keskuksissa mutta kun ei ole tullut siitä on otettava opiksi ja nyt sitten yritettävä saada paremmin tämä järjestelmä toimimaan ilman muuta näin

se oli se alkuperäinen esitys mille se rakennettiin ja hinta siitä koko suomen osalta oli muutama kymmenen miljoonaa euroa vuodessa saksassa muutama kymmenen miljardia kaiken uusiutuvan energian osalta

mutta samaan aikaan se ei pysty määrittelemään minimiveroa sellaisille alkoholituotteille jotka ilmiselvästi aiheuttavat kun tilaisuus suodaan sellaisia ongelmia yksilökohtaisia ja yhteisöllisiä ongelmia joilla on hurjan suuret vaikutukset

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies